on hyvin tärkeää että me olemme vahvasti esillä kansainvälisessä kriisinhallinnassa myös jatkossa ja toivottavasti tämä tasavallan presidentin linjaus on myös hallituksen linja

mutta viisautta on myös pitää huolta siitä että meillä on uskottava oma puolustus kunnossa ja siitä nyt keskustellaan kun keskustellaan puolustusministeriön hallinnonalan budjetista

lasku elvytystoimista lankeaa kyllä aikanaan kaikkien meidän ja tulevien sukupolvien maksettavaksi joten oikaisuliikkeitä kannattaa tehdä heti kun taloustilanne alkaa näyttää parantumisen merkkejä

elikkä onko tästä käyty keskustelua oppositiopuolueitten kanssa siltä varalta että nykyinen hallituspohja ei jatkakaan toista kautta peräkkäin sen tietysti kansa päättää

voitteko lisäksi tarkentaa sitä minkä verran on näinä aikoina erityinen velvollisuus valmistella päätöksensä tarkoitus laajentaa tätä erbilin koulutusoperaatiota ja libanonin operaatiota

tämä kuitenkin vähentää velanottotarvetta

itse toivon että se lähitulevaisuuden tie ei niinkään ole rajujen leikkausten tie vaan se on pikemminkin tulopohjan ja veropohjan laajentamisen ja vahvistamisen tie suomen tie

lopuksi vielä totean tyytyväisyyteni siitä että nuorisotyöttömyyden hoito otettiin painopistealueeksi budjettiin

työllisyyden ylläpitäminen on parasta laman torjuntaa sillä viime taantuman laman opetuksena on muun muassa se että työttömyys nousee monin verroin nopeammin kuin laskee

nuorisotyöttömyyden pienentämiseksi budjetissa ehdotetaan lisärahoitusta muun muassa nuorten työllistämiseen ja ammatillisen peruskoulutuksen lisäämiseen

nyt onkin erityisen tärkeää arvoisa puhemies löytää jokaiselle nuorelle oma polku aktiiviseen elämään joko työn työharjoittelun tai opiskelun pariin

se on samalla parasta tulevaisuuspolitiikkaa

arvoisa puhemies

köyhyys on todellisuutta tämän päivän suomessa

tuloerojen kaventamiseksi on vielä paljon tehtävää

kaikilla tulee olla mahdollisuus elämän perusedellytyksiin ei vain välttämättömimpään vaan myös siihen muuhun joka mahdollistaa itse kullekin niin arjesta kuin toisinaan myös juhlasta nauttimisen

ongelma ei ole se jos ihminen työllään ja yrittämisellään rikastuu

arvoisa puhemies

kevennysten väitetään suosineen vain hyvätuloisia

muistuttaisin kuitenkin arvon välikysymyksen laatijoita siitä että viime vuosina aika väkevästi vellonut finanssikriisi on osaltaan heikentänyt myös suomen talouden tilannetta

hallituksen elvytyspolitiikka takasi hallitun siirtymän taantuman yli eikä työttömyys kasvanut niin paljon kuin pelättiin joskin sekin täytyy todeta että aivan vielä ei voida huokaista helpotuksesta

peruskoulun päättäville on taattava opiskelupaikka

mielestäni kultainen keskitie voisi kuitenkin olla monessa tapauksessa hyvä

se voi olla myös osa aikaista

arvoisa puhemies

syyskuussa budjetin lähetekeskustelussa emme vielä tienneet kuinka vahvasti yhdysvaltain asuntoluotoista alkanut talouskriisi koskettaa eurooppaa ja sitä myötä suomea emmekä totta puhuen aivan tarkasti tiedä sitä vieläkään

vastaavasti hyvinä aikoina hyödymme myös vastaavalla tavalla

työllisyys ei parane ensi vuonna sen sijaan käynee päinvastoin

myös toiveet bruttokansantuotteen kasvusta voi unohtaa

jos hyviä talousuutisia on viime päivinä tai viikkoina hakenut ovat ne rajoittuneet lähinnä siihen että korkotaso on saatu painumaan alaspäin

vastaavasti ylioptimismiin ei ole aihetta

nykyinen kustannusten jakautuminen epätasaisesti heikentää esimerkiksi naisten asemaa työmarkkinoilla ja pitää sisällään lukuisia muita epäkohtia

realismia siinä että tarvitsemme mahdollisimman hyvän tilannekuvan siitä missä ollaan ja mihin ollaan menossa ja herkkyyttä siinä että hallituksen ja eduskunnan on oltava valmis tarvittaessa nopeaankin reagointiin ja ennakointiin ongelmien ratkaisemiseksi

arvoisa puhemies

työttömyys on suurin köyhyystekijä

esimerkiksi yritysrahoituksen turvaaminen on tällainen asia

on hyvä että hallitus on jo toiminut asiassa nimeämällä antti tanskasen selvittämään asiaa ja tekemään korjausesityksiä nopealla aikataululla

jos tarvetta on tältä pohjalta esimerkiksi lakimuutoksiin tai muutoin eduskunnan kokoontumiseen on myös eduskunnan syytä olla valmiudessa ylimääräiseen kokoontumiseen tammikuussa asian johdosta

edusti

kyse on vakavasta asiasta

on selvää että sen on oltava luonteeltaan elvyttävä

kuulun kyllä itse niihin poliitikkoihin joiden mielestä nyt olisi hyvä aika erityisesti julkiseen ja julkisesti tuettuun rakentamiseen

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevan ympäristöministeriön hallinnonalan vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan ovat valtavat vaikka sen osuus valtion budjetista on pieni

valtion tukirahojen niukkuuden takia on selvää että asuntopolitiikka josta tänä iltana on liian vähän muuten puhuttu tarvitsee uusia avauksia

kyseessä on useimmiten sellainen kuluerä johon itse ei voi edes kovin paljon vaikuttaa sillä jossakin on aina asuttava

vaikka hallituksen asuntopolitiikan painopiste on ollut täällä pääkaupunkiseudulla todellisuudessa kuitenkin rakennuslupien määrä on laskenut viime vuonna ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

samaan aikaan toivoisin kuitenkin hallituksenkin myöntävän sen etteivät vanhat rakentamisen tukirakenteet toimi

arvoisa puhemies

puurakentamiseen panostaminen niin pientaloissa kuin myös kerrostaloissa olisi järkevää sekä kansantalouden ympäristön että ihmisten toiveiden kannalta

arvoisa puhemies

minäkin voin tuoda esiin huoleni tämän sotilaseläkejärjestelmän uudistamisen seurauksista samaan tapaan kuin tässä kanerva ja koko valiokunta ja viimeksi pelkonen toi esille

mutta oikeastaan uudistaisin tuon kysymykseni liittyen näihin suuriin hankintoihin liittyen laivastoon ja ilmavoimiin

nyt pitäisi oikeastaan nähdä niin että käytettäisiin muutama vuosi tämmöisiin talkoisiin jolloin laitetaan näitä siirtoviemäriputkia kuntoon ympäri suomea ja niihin kiinni mahdollisimman monia kiinteistöjä ja sitten se homma olisi lähivuosien päästä kerralla kunnossa

oikeastaan tuo edustaja heinäluoman kysymys alleviivaa vielä sitä onko tässä olemassa riittävä poliittinen konsensus näin isoille hankinnoille

kun tarkoitus on että varsinaiset päätökset tehdään vasta seuraavalla hallituskaudella ja ei nyt voi pitää aivan satavarmana että tämä nykyinen hallitus jatkaa toista kautta peräkkäin niin onko tässä käyty riittäviä keskusteluja sen suhteen että ei tehdä turhaa työtä ja toinen hallitus haluaisi katsoa asiaa joltain aivan toiselta pohjalta

olisi järkevää että tässä haettaisiin kyllä aika laaja poliittinen konsensus näille hankinnoille jo tässä vaiheessa

siitä on esitetty erilaisia malleja muun muassa niin että naisetkin voisivat olla kutsunnoissa mukana eivät kuitenkaan varusmiespalvelukseen velvoitettuina mutta ikään kuin muuten tämmöisenä ikäluokan tsekkauksena ja maanpuolustushenkisyyteen kannustamisena

ensi vuonna meidän pitää pontevasti jatkaa työtä itämeren kunnostamiseksi ja samalla jatkaa työtä kohti puhtaita sisävesiä täällä kauniissa suomessamme

koen vielä tarvetta vähän täsmentää tätä nato keskustelua minkä tässä edustaja salolainen aloitteli ja johon sali vaihtelevasti syttyi

vaikka siellä kannatetaan natoa niin siitäkään huolimatta ei ole selvää että ruotsi silloin hakisi nato jäsenyyttä koska siellä tuntuu olevan aika vahva konsensushakuisuus tässä kysymyksessä

muuttuuko se

jokainen poliitikko jonka tapasimme vakuutti että suomea informoidaan kyllä ensimmäisenä jos siellä on tarkoitus arvioida tätä kysymystä uudestaan että ei käy samalla tavalla kuin eu jäsenyyttä hakiessa jolloin suomi vähän yllätettiin tässä kun ruotsi ilmoitti hakevansa eu jäsenyyttä

että näin

tässä on ensi vuodelle muutamia hyviä elementtejä kuten varusmiesten päivärahan parannus

miten suhtaudutte niin sanottuun kotiuttamisrahaan olisiko se seuraava parannuksen kohde vai pidättekö edelleen päivärahaparannuksia parempina

ja mitä mieltä olette varusmiesliiton esityksestä kuntotestistä kutsuntojen yhteydessä

sitten kysyisin arvoisa puhemies pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksesta joka on erittäin tärkeä asia

onko ohjushankintoja tykkihankintoja suunnitteilla vanhojen päivityksiä vai uusien hankkimista että ovatko nämä teknologiakeskustelut millä tasolla ja mikä on buk ilmapuolustusjärjestelmän kohtalo tässä kokonaisuudessa